tilaajavastuulain mukaan riittää että hankittu kaupparekisteriote on enintään kolme kuukautta vanha

on mahdollista ettei liiketoimintakielto ole välittynyt tuomioistuimesta liiketoimintakieltorekisteriin ja sieltä kaupparekisteriin välittömästi sen jälkeen kun liiketoimintakielto on tullut voimaan

että miksi ne

arvoisa puhemies

aluksi kannatan lämpimästi edustaja elomaan aloitetta joka lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä että pankki ei saa kieltäytyä antamasta verkkopankkitunnuksia asiakkaalle pelkästään siksi että hänellä on maksuhäiriö

arvoisa puhemies

mutta nyt kun keskustellaan eriarvoisuudesta suurena ongelmana on se paheneva työttömyys

sitä hallitus ei ole saanut kuriin

kansalaisille tärkeä palvelutarjonta on entistä enemmän siirtymässä verkkoon

on nuoriso sitten on pitkäaikaistyöttömyys ja yleensä muu työttömyys ja tämän seurauksena on se että joskus pitäisi käydä keskustelua mitä tarkoittaa ennaltaehkäisy

sieltä löytyy pankki työnvälitys vakuutusyhtiöt terveyskeskus lääkäri rekisterit kela sosiaalitoimisto ja muut kunnan palvelut ajanvarauksineen kaupallisista palveluista puhumattakaan

pidämme tärkeänä että harmaan talouden torjunnan kokonaisuudistuksessa ylärajaa voitaisiin huomattavasti nostaa suhteessa vilpillisesti tavoiteltuun hyötyyn

mielenterveysongelmat pahentuvat ja mikä pahinta myös nuorilla

tarvitaan siis luotettava palveluihin kirjautuminen ja varmenteet

ei ole mitään syytä miksi pankit kieltäisivät esimerkiksi luottotietonsa menettäneeltä pankkitilin ja pankkitunnukset

nyt käsiteltävänä olevan esityksen tarkoituksena on torjua harmaata taloutta ja tässä esityksessä puututaan vain rakennusalaan jolla väärinkäytöksiä on ollut paljon

ei tyhjältä tililtä mitään voi nostaa mutta ilman tunnuksia olet syrjäytetty kansalaisille kuuluvien normaalien palvelujen piiristä

toivoisin että nyt otettaisiin joskus keskustelu siitä mitä tarkoittaa että olisi kunnollinen ennaltaehkäisy niin näiltä suurilta ongelmilta ehkä vältyttäisiin

täällä jo mainittiin ravintola telakka maanrakennus majoitus ja palvelualat

pankit ovat nostaneet palvelumaksujaan huimasti

kassalla laskujen maksu on noussut moninkertaisesti

on pankkeja jotka eivät ota asiakkaakseen nuorta työtöntä tai muuta vähävaraista vaikka hänellä vielä olisi luottotiedot kunnossa

hallitusohjelmankin mukaan hallitus on esittänyt että eri viranomaisten esteitä puretaan jotta tarvittavat rekiste rit saadaan työsuojeluviranomaisten käyttöön

tähän on tultu pörssikurssit ja ulkomaisten omistajien ah neus

myös me perussuomalaiset pidämme erittäin tärkeänä että hallitus antaa mahdollisimman pian kokonaispaketin harmaan talouden kitkemiseksi

lupaukset omistajille suurista osingoista ja henkilöstön palkkiojärjestelmät eivät kestä tappiota tuottavien köyhien ihmisten pitämistä asiakkaina

arvoisa puhemies

esitän muutamia omia talousarvioaloitteita sekä ryhmän aloitteita jotka ensimmäisenä on allekirjoittanut pirkko ruohonen lerner

niin kuin tästä viiden ja puolen sadan aloitemäärästä näkyy suurin osa on tiestöön ja vesiväyliin liittyviä aloitteita ja niin on myös minulla

annatteko arvoa keskustelulle jota siellä käytiin

verkkoyhteydet maksavat ilmaisia palvelupisteitä löytyy kirjastosta

ja miksi

tässä taas tulee tärkeäksi kirjastoverkon ja ilmaisten palvelupisteiden saavutettavuus

koska on lähdetty vähän väärästä järjestyksestä

haluttiin tietää mitkä ovat valtion ja kuntien palvelut mitenkä järjestetään sosiaali ja terveyspalvelut mitenkä peruspalvelut turvataan ja miten kuntien itsehallintoa voidaan vahvistaa kuntia yhdistämällä sillä demokratia pakenee niistä entisestään

kunnat ovat talouskurimuksessaan supistamassa kirjastoverkkoja ja tälläkin toimenpiteellä eriarvoistetaan ihmisiä entisestään

jos ei riittävää korjausta hallituksen esittämiin määrärahoihin saada tulee seuraaville vuosille korjaamattomia vahinkoja teiden kunnossapidossa

valtion on huolehdittava siitä että kun suurin osa yhteiskunnallisista palveluista siirtyy tietoverkkoihin säilyvät perinteiset palvelutavat tasavertaisina ja tietoverkkopalvelut kaikille saavutettavina

hallitus on jälleen unohtamassa että ihmisiä edelleen asuu kehä kolmosen ulkopuolella

lääkkeenä teillä ja näillä virkamiehillä oli vain että kun kunnat yhdistetään suurkunniksi niin siinä on sitten pirkanmaalaistenkin ja koko suomen pelastus

mitä tulee tähän kansalaisaloitteeseen niin kyllä tässä varmaan vähän hiomista on

täällä sanotaan että karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta riippumatta

jos ulkomaalainen tuomitaan kahden vuoden tai pidempään vankeusrangaistukseen karkotus tapahtuisi nykyisen oikeusprosessin ensimmäisessä vaiheessa eli tämä on hirmuisen selkeä

vientiteollisuus on vain muutamien suuryritysten varassa ja samalla se on usein raaka ainepainotteista

eli nämä valitukset mitä täällä on sanottu ovat kohtuuttoman pitkiä ja jos ajatellaan valtiontaloudellista tilannetta niin tässähän säästyisi eri oikeusistunnoista huomattavasti rahaa

kysyisin

olisin tätä kysynyt sisäministeriltä

minun mielestäni tämä ei ole poikkiteloin hallituksen suunnitelmia vastaan elikkä se on yksi semmoinen konkreettinen esitys

arvoisa puhemies

kun on puhuttu jatkuvasti ennaltaehkäisystä onko sosiaaliministeriössä huomattu että kouluterveydenhuoltoon ja neuvolahuoltoon on tullut lisää resursseja koska tämä on hirmuisen tärkeätä

tämän yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa

maaseudun asioista ei ole kukaan hallituksen ministeri puhunut sanaakaan kun tiedetään että sielläkin pitäisi olla elämää ja yritysten toimintaedellytysten mahdollistamiseksi esimerkiksi tiestöjen pitäisi olla kunnossa

vielä kolmantena kysymyksenä

ihmiskauppaan viittaavien merkkien tunnistaminen ja tilanteisiin tarttuminen vaatii vahvaa ammattihenkilöstön osaamista ja nopeaa reagointia yhteistyössä auttamisjärjestelmien kanssa

eli tämä on kerta kaikkiaan unohdettu

ollaanko ministeriössä tietoisia että näin tapahtuu ja millä nämä ongelmat voitaisiin poistaa että tämä liika lääkitys lopetettaisiin

on arvioitu että suomi on vuosittain satojen ihmiskaupan uhrien kauttakulku ja kohdemaa mutta uhreja on tunnistettu vain runsaat sata

naiset kohtaavat usein syrjintää jo ennen ihmiskaupan uhriksi joutumista ja kohtaavat miehiä useammin myös köyhyyttä ja työttömyyttä erikoisesti lähtömaissa

ainakin edustaja jokinen mainitsi että jokainen voi valita missä autonsa katsastaa ja sehän pitää paikkansa

tunnistamismenettelyä tai siihen toimivaltaisia viranomaisia ei ole määritelty

mek on aikanaan ollut kansainvälisellä tasolla edistänyt matkailua ja yleensä sitten kotimaassa on ollut matkailun edistämistä ja kehittämistä

mutta nyt perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt huomiota siihen että nykyisen lainsäädännön perusteella tiedetään että katsastusluvan saanut elinkeinonharjoittaja on investoinut tähän katsastusasemaan valtavasti varoja olen käynyt omalla paikkakunnalla ja monella muullakin paikkakunnalla on näitä yksityisasemia ja kyllä se tietää sitä että jos ajatellaan myös tätä nykyisten yrittäjien toimintaa käy niin että kun on korjaamoja joka kylällä niin kyllä varsinaiset katsastustoimintapaikat loppuvat ja nämä keskittyvät entistä enemmän

muutamat järvet ovat rehevöityneet ja vesikasvien valtaamana tulleet siihen kuntoon että näitä pitäisi kunnostaa

arvoisa puhemies toivottavasti tämäkin esitys tuo toivoa niille jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhriksi ja yhtenä päällimmäisenä asiana on se kuka ottaa tavallansa kokonaisvaltaisen vastuun tässäkin asiassa

jos hallitus viisaudessaan on tekemässä tätä historiallista uudistusta niin yksi tärkeä tehtävä joka on mielestäni aina tehtävä on se vaikutusten arviointi

mitä se säästää

luen täältä seuraavaa

mitä se tuo tavalliselle kuntalaiselle

isäntämaapöytäkirja mahdollistaa naton nopean toiminnan joukkojen liikkumisen ja tukemisen suomen maaperällä merialueilla ja ilmatilassa

mekin keskeisin toiminto eli matkailumaakuvan edistäminen ja sitä tukeva elinkeinoelämän kanssa yhdessä toteutettava tuotemarkkinointi jatkuisi entisellään finprossa

olisin kyllä toivonut että oltaisiin vielä käyty laajempaa keskustelua vaikka tämä on yksimielinen ollut mutta täällä on niin paljon sitä epämääräisyyttä että toivoisin että tätä voitaisiin vielä siirtää

ne ovat ristiriitaisia

ja yhdistämisen tavoitteena on vahvistaa matkailutoimialan kokonaisvaltaisen kehittämisen perustaa kansainvälisestä näkökulmasta ja tietysti täällä omassa maassamme

jos joku rupeaa yrittäjäksi niin hänen pitää tarkasti miettiä kannattaako hänen ruveta vai tuleeko kohta bankrotti

jos tämä mitä täällä lukee on totta niin en minä kyllä henkilökohtaisesti ole tällaista hyväksymässä ennen kuin tästä asiasta keskustellaan

suo oy ja vapo oy ovat aittojokea pitkin laskeneet turvetta edellä mainittuihin vesistöihin niin että ne ovat saastuneet ja niiden käyttöarvo on laskenut lähes olemattomaksi

olisi kyllä toivottavaa että tämä matkailu saisi siellä finprossa jalansijaa kun tiedämme että meillä suomessa on valtavat mahdollisuudet

oletteko niin varmoja ettei tässäkin uudistuksessa mennä ojasta allikkoon vai ottaisitteko myös opposition mukaan vaikkapa sillä piirikuntamallilla jota täällä kokoomuksen puoleltakin ollaan hehkutettu

on vettä lunta on neljä vuodenaikaa

arvoisa puhemies

tällä perusteellakaan en voi ymmärtää mitenkä velka nousee ja millä te sitten kumminkin saatte tämän työttömyyden pudotettua alemmaksi

kukaan ei voi väittää etteikö laki ikääntyneiden henkilöiden sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamiseksi eli vanhuspalvelulaki tulisi tarpeeseen

ja onpa kysymyksessä etelä tai lapin tunturit niin olisi nyt toivottavaa kun tämä on mennyt tämän finpron alaiseksi että siellä ymmärrettäisiin mikä mahdollisuus suomella on tämän matkailun edistämiseen

mitkä ovat ne todelliset toimenpiteet mitä halutaan verotukseen tai sosiaalipuolelle

tämä on myös rehevöitynyt ja virkistysarvo olisi suuri merkitykseltään mikäli tätä saataisiin parannettua

arvoisa puhemies

esitys vaalipiirijaosta on perusajatukseltaan oikeaan osunut

toivottavasti sitten tämä finprohon meneminen tuo myönteistä suomen matkailualalle ja saataisiin sitä kautta sitten vähän valtiollekin tuloja erilaisina

sitten on muutama työasioihin liittyvä

vanhuuseläkkeen lisäksi muun muassa toimintakyvyn heikkeneminen erilaisista syistä antaa saman oikeuden

niin kuin hallituksen esityksen yleisperusteluissa on taulukossa todettu eri vaalipiirit ovat tällä hetkellä äänikynnyksen osalta hyvin erilaisessa asemassa

selkeä parannus ikäihmisten hoitoon on lain mukaan tuleva lupaus siitä että pariskunnat ainakin pyritään pitämään yhdessä mahdollisimman pitkään

euroopan talouden voimakas heikkeneminen heijastuu myös suomeen työpaikkojen vähentymisenä

arvoisa puhemies

työttömyys on yksi merkittävimmistä nuoria syrjäyttävistä tekijöistä

valtiovarainministeri urpilainen palasi tänään yhdysvaltain matkalta ja siellä oli myös keskusteltu kansainvälisistä talousasioista ja varmaan siellä viisaat mahtinaiset ja miehet keskustelivat euroopan tulevaisuudesta

teoriassa toimii muttei käytännössä

vanhuspalvelulain pyrkimys iäkkäiden ihmisten laadukkaaseen ja tarpeen mukaiseen hoivaan on hyvä ja kunnioitettava päämäärä